arkisemmin olemme puhuneet pantavalvonnasta

tuomittu suorittaisi rangaistuksensa vapaudessa mutta häntä valvottaisiin rangaistuksen aikana muun muassa teknisillä välineillä

toivon että sitä rahaa virtaa eu maakuntarahoituksista yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä entistä enemmän myöskin tähän korkeimpaan sivistykseemme

kuten edellä kävi ilmi tämä tekniikka vielä odotuttaa itseään ja sitä parhaillaan testaillaan

otan kaksi esimerkkiä

niemisen perhe asuu pihtiputaalla heillä on seitsemän lasta toinen vanhemmista on kotihoidon tuella ja toinen pienipalkkaisessa työssä

arvoisa herra puhemies

tuomitulla olisi velvollisuus noudattaa etukäteen suunniteltua päiväohjelmaa ja ylimääräiset poistumiset asunnolta olisi kielletty

euroopassa eletään murroksen aikaa

päihteiden käyttö olisi täysin kiellettyä ja sitä seurattaisiin testauksin ja tiiviisti

meiltä poliitikoilta kysytään päivittäin mihin euroopan unionia alun perin rauhan unionia tarvitaan ja mihin euroopan unioni on menossa ja mihin sitä kehitetään

opiskeleva yksinhuoltajaisä lindqvist elää vantaalla

talouden isossa kuvassa me keskustalaiset totta vieköön olemme huolissamme suomen velkaantumisesta

tuomitulle tehtäisiin siis arviointisuunnitelma ja toteutusmalli millä tämän valvontarangaistuksen jokainen suorittaisi

veronkorotukset opintotuen heikentymiset asumisen kallistuminen päivähoitomaksujen korotukset ja lapsilisien leikkaukset kasaantuvat tässä perheessä

pääministeri teidän tämänpäiväinen eu sloganinne on reilu integraatio reilumpi eurooppa reilumpi suomi mutta miten te vastaatte meille koskien näitä tärkeitä neuvotteluja joita olette käynyt meidän puolestamme

me olemme euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta saaneet monta huomautusta näistä oikeudenkäynnin käsittelyajoista ja varmasti aivan aiheesta

keskustan vaihtoehtobudjetissa joka ikinen velkaeuro on mietitty tarkkaan jotta se tuottaa kasvua ja kehittämistä ja kehitystä suomessa

mutta sekä perustuslakivaliokunnan että lakivaliokunnan jäsenenä itse olen saanut paljon selvityksiä näistä oikeudenkäynnin ajoista ja todellisia ongelmia on lähdetty ratkaisemaan oikeudenkäyntimenettelyjä uudistamalla mutta on myöskin kiinnitetty huomiota viranomaisyhteistyöhön ey

lakivaliokunnan käsittelyssä tähän hallituksen esitykseen tehtiin useita muutoksia ja omasta mielestäni parempaan suuntaan

kuinka reilusti te olette onnistunut esimerkiksi aluekehittämisen rahojen jaossa siellä euroopan pöydissä tai maatalouspolitiikan neuvotteluissa entä sitten energia ja ilmastosopimuksen tavoitteissa

mitä tulee nuorten yhteiskuntatakuuseen ministeri ihalainen te vierailitte oulussa vastikään ja totesitte että nuorten yhteiskuntatakuu ei toteudu oulun seudulla koska valtavat paineet esimerkiksi uusien aloituspaikkojen suhteen ovat olemassa

ne eivät syleile nyt kyllä suomen menestystä

toimenpiteet videoorganisaatioissa johtamis järjestelyihin toimenpideorganisaatioissa johtamisjärjestelyihin työskentelytapoihin ja sitten näihin tieto ja asiointi hallintojärjestelmiin

lasten päiväkodeista kouluista sosiaali ja terveyspalveluista on vastoin hallituspuolueiden vaalilupauksia leikattu jo miljardeja

oppisopimuskoulutuksesta vähennetään hyviä tärkeitä elementtejä viedään siitä toteutuksesta pois

mutta ennen kaikkea kun olen käynyt sitten oikeusistuimissa vieraana niin siellä nämä ongelmat poissaolojen suhteen ovat todellisia ja niistä aiheutuu aivan liikaa kustannuksia joista pitäisi päästä irti

te siirtelette muutamia kymmeniä miljoonia tässä yhteiskuntatakuussa hallintokunnista toiseen ja kokonaiskuva hämärtyy ja tämä tavoite yhteiskuntatakuun toteutumisestakin on kaukana

on tärkeää että me saamme tällaiselle valvontarangaistukselle ja muodolle yhteiskunnan hyväksynnän saamme siitä kokemuksia ja otamme mallia ja myöskin neuvoista vaarin kun muut maat ovat tätä toteuttaneet

siksi on hyvä että valiokunta käy tiukan seulan asiantuntijoitten kanssa läpi onko nykyisessä laissa siis todellakin jotakin muutettavaa

näiden pitkien oikeudenkäyntien rajojen että sitten sitten tuota noin niin rukkaamiseksi epäkohtien poistamiseksi tarvitaan jatkossa lainsäädännöllisiä ja budjettivallan käyttöön tarkoitettuja toimenpiteitä

tärkeintä on tietysti se että nämä valiokunnan kirjaukset ja jar jar on nyt kun ne siellä ponnet niissä tullaan täyttämään

nyt parhaillaan lakivaliokunnassa on meneillään omana asianamme lautamiesten käyttöalan supistamisesta syntyneiden säästöjen uudelleenkohdentaminen

se on juuri sitä arkea mitä synnyttäjät miettivät näitten pitkien välimatkojen osalta jotka myöskin tuovat osaltansa kustannuksia sinne keskussynnytyssairaaloihin

rikosoikeudellisesti tämä valvontarangaistus pantavalvonta on kuitenkin omasta mielestäni hyvinkin mullistava ja se vaatii tietysti meidän kansanedustajien hyväksynnän mutta niin kuin totesin myöskin yhteiskunnasta sen laajan tuen että yhä enenevässä määrin tuomitut voisivat sitten suorittaa vankeusrangaistuksen sijaan ei niille niin tämä rikoksen tämän rangaistuksen lähestulkoon siviilissä

mietitäänpä sitä että siellä sairaalassa olemisen aika myöskin lisääntyy ennen ja jälkeen synnytysten kun ei ole lähempänä sitä synnytyspaikkaa

arvoisa puhemies

olennaista on kysyä mitä hyvää pikavipeissä on

ei vaikka miten tiukkaa olisi

arvoisa puhemies

vippaaminen on liian helppoa velkaantumiskierre on monen turmio kun otetaan velkaa velan päälle ja sitten tämä luottotietojen menettäminen on todella vaarallinen tie

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

kysynkin nyt tässä vaiheessa sitä annetaanko tällä lailla kansalaisille se käsitys että olemme suomessa menossa rikosten arvioinnissa sallitumpaan suuntaan ja ohjaako nyt raha vankeuslaitoksen rangaistuspolitiikkaa siihen että yhä enenevässä määrin vankeja siirretään sitten tuomion jälkeen tämän rikoksen rikoksen sitten em ja rangaistuksen suorittamaan kotioloissa

mistä tätä velkaa on otettu

ja nämä etäisyydet olisivat myöskin yksi kriteeri siihen että voitaisiin tämä verkosto turvata miten se pysyisi sitten mahdollisimman hyvänä ja takaisi synnytysten laadun turvallisuuden mutta ennen kaikkea sen oikeudenmukaisuuden siihen että etäisyyksien takia ei tarvitse sitten pelätä synnytystä

arvostettu puhemies

mutta oleellista on nyt kuitenkin se että kaksi hallituspuolueen kansanedustajaa on tehnyt hyvät lakialoitteet ja olen kannattanutkin niitä mutta tähän saliin tarvitaan nyt hallitukselta esitys ja oikeusministeriltä töpinää rattaisiin

oikeusministeriössä on arvioitu että suurin osa valvontarangaistuksen saajista on rattijuopumukseen tuomittuja tai tämän asteisen tuomion saaneita

onko siis rattijuopumus jatkossa niin pieni rike että siitä koituvan rangaistuksen saa suorittaa kotoa käsin

joukkoliikennettä erityisesti linja autoliikennettä ei saada tasolle jolla se kilpailisi henkilöauton kanssa ilman yhteiskunnan riittävää taloudellista panostusta ja sen valtionosuuksissa täytyisi näkyä

tässä hallituksen esityksessä ja lakivaliokunnan mietinnössä on paljon hyvääkin kuten vankien yhteiskunnasta syrjäytymisen riskin pienentäminen ja tietysti se että uusintarikollisuutta ei näissä tapauksissa enää tapahtuisi

muualla suomessa väestöpohja ei riitä edes kaupungeissa niin laajamittaiseen julkisen liikenteen käyttöön että valtion tukea ei tarvittaisi

on todettu että raha ohjaa jo tälläkin hetkellä meidän kriminaalipolitiikkaamme mutta valiokunnassa käsittelyn aikana todettiin että tämän vuoden budjettiin tällä lailla ei suoranaisesti ole vaikutuksia

jo muutaman kymmenen miljoonan euron lisäpanostus joukkoliikenteen ostoon toisi merkittävän parannuksen linja autoliikenteen parantamiseen

maaseudun joukkoliikennettä uhkaa viimeistenkin linja autoyhteyksien lopettaminen ellei valtio osallistu suuremmalla summalla kustannuksiin

tulevaisuudessa rikosseuraamuslaitoksen varoihin täytyy siis saada pumpattua rahaa tämän valvontarangaistuksen suorittamiseen vaikkakin tietysti ymmärrän sen että ministeri varmaan puheessaan sanoo että vankiloista sinänsä kapasiteettia vähenee ja sieltä saadaan säästöjä

eduskunnan tarkastusvaliokunnan tekemä mietintö rakennusten home ja kosteusvaurioista on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen

pohjois pohjanmaan tärkeimmän liikennehankkeen seinäjokioulu radan rahoitus on nyt saamassa lopullisen hyväksynnän hallituksen talousarvioesityksessä

meillä kaikilla on omakohtaisia kokemuksia oman tai julkisten rakennusten vaurioista joihin tulee kiinnittää huomiota

kyllä tämäkin vankeusmuoto tarvitsee todellakin ne resurssit joista itse olen tässä huolissani

aivan liikaa on mennyt pieleen jossakin vaiheessa rakentamisen vaihetta

uusi tekniikka sen soveltaminen näitten arviointien suunnitelmien ja toteutusmallien teko ja käyttö sitten valvojat ja kentällä toimiminen siis näitten tarkastuskäyntien tekeminen ihan fyysisesti kun näitä tuomittuja sitten käydään siellä kotioloissa katsomassa työpaikoilla myöskin katsomassa ja tarkistamassa tilanteet tukipartiot jotka myöskin siellä liikkuvat ja sitten tietysti nämä kuntoutusohjelmat hoito ohjelmat ja muut vastaavat

rata on jo tällä hetkellä kapasiteetiltaan äärirajoilla tavarakuljetustensa osalta ja kelirikon vuoksi radan kunto on erittäin huono paikoin

onko se suunnittelussa jopa kaavoituksessa johon on tänään vedottu rakennuksen toteuttamisessa rakentamisessa itsessään valvonnassa vai ylläpidossa ympäri suomen

kyseessä on suomen päärata jonka perusparannuksen valmistuminen mahdollisimman nopeasti on koko suomen etu ei ainoastaan henkilöliikenteen joka siellä kulkee vaan erityisesti tavaroiden ja raaka aineiden kuljetuksen kuljetusväylänä

ukkola puhui tasokursseista

lahjakkuuksia täytyy tukea ja niitä täytyy pystyä tukemaan mutta myöskin erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin täytyy pystyä tänä päivänä vastaamaan

oppilaitoksissa ja päiväkodeissa altistuu tuhansia lapsia opettajia opetushenkilökuntaa työntekijöitä päivittäin vakaviin terveyshaittoihin

valiokunnassa todellakin toivomme ja haluamme että nämä kustannukset eivät missään nimessä sitten asetu kuntien kukkarolle vaan valtion tulee vastata tulevaisuudessakin kaikista valvontarangaistukseen kuuluvista maksuista

toivon että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa pystytään kielikylpyjä tarjoamaan yhä nuoremmille ja lapsillekin enemmän koska lapset ovat hyvin avoimia oppimaan uusia asioita myöskin kieliä

tässä puhutaan yksilöllisestä opetuksesta ja tässä tietysti ryhmäkoolla on merkitystä silloin kun mietitään opettajan resursseja

vastaanotimme maanantaina korvensuoran koulun lasten vanhempien ja opettajien mielenilmauksen oulun kaupungintalolla

tulevissa tuntijakouudistuksissa on ehdottomasti pidettävä kiinni siitä että meidän kielivalikoimamme ja kielten määrä tuntijaossa pysyy mahdollisimman laajana ainakin nykytasolla

aivan lopuksi haluan todeta sen että itse olisin nähnyt tarpeellisena että olisi tämänkin valvontarangaistusasian suhteen lähdetty liikenteeseen pienemmin askelin

poikien selkään oli todellakin liimattu lappu jossa luki home kuuluu juustoon ei koulun sisäilmaan

arvoisa herra puhemies

lähinnä minun motiivini olisi se että valvontarangaistusta lisättäisiin enenevässä määrin jo tällä hetkellä avolaitoksissa ja siellä vangeille silloin kun he vapautuvat ja alkavat pikkuhiljaa sitten päästä ja sopeutua yhteiskuntaan

viime vaalikaudellakin sivistysvaliokunnassa tuotiin vahvasti esille erityisesti itärajan kunnista että alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamisesta olisivat mahdollisia

olen sitä mieltä että kevennetty ympäristölupa ja valvontajärjestelmä on tervetullutta kun viimeksi ihan muutama päivä sitten kaivosten stressitestejä lueskellessa tultiin siihen näkövinkkeliin että esimerkiksi lupa ja valvontatehtävät on hyvä säilyttää muutamille tietyille ely ja avi keskuksille jotka erikoistuvat alan vaativaan arviointiin

meillä on kymmeniä kohteita joissa odotetaan edelleenkin korjauksia ja uudisrakennuksia näiden kosteusvaurioiden korjaamiseksi

minusta tuntuu että aika on nyt kypsä ainakin kokeilla sitä että voitaisiin ottaa juuri niitä kieliä joita tarvitaan elinkeinoelämän kaupan matkailun alalla eri puolilla suomea

sillä on saatu maakunnissa kehitysprosesseja liikenteeseen ja erityisesti sitä kilpailukykyä alueen omista vahvuuksista parannettua

eduskunnan tahtotilana ja edellytyksenä on että ohjeistetaan kuntia ja kuntien päättäjiä entistä rivakammin puuttumaan huonoon rakentamisen laatuun kunnossapitoon ja korjaamiseen ja velvoitetaan jopa perimällä pahimmissa tapauksissa valtionosuuksia ja apuja pois jos näihin asioihin ei ole kiinnitetty kuntapäättäjinä huomiota

mutta kritiikkiä tämä on saanut valiokunnassa ja tätä on todellakin kovasti työstetty eteenpäin ja toivon ja uskon että valvontarangaistus jossakin muodossa astuu suomessa voimaan mutta todellakin pienemmin askelin

vipuvartta on lisännyt se että tähän maakunnan kehittämisrahaan on lähtenyt mukaan tietysti yrityksiä yhteisöjä alueen toimijoita mutta erityisesti kuntarahaa jolla on sidottu sitten yhteisiin hankkeisiin

arvoisa herra puhemies

pidän tärkeänä että suuressa liiketoiminnassa kun on kyse suurista hankkeista niistä voitaisiin ajatella että maksut ja taksat ovat korkeampia ei maatalouden harjoittajille pienille elintarviketuottajille vaan suhteessa toiminnan laajuuteen myöskin lupa ja valvontamaksut tulisivat maksetuksi

pohjana maakunnan kehittämisrahalle ovat olleet ja tulevat olemaan maakuntien omat ohjelmat joissa on linjattu kehittämissuunnitelmat ja painopisteet

mutta jatkojalostamisen lisäksi tällä hetkellä tässä hallituksen esityksessä energiapuun saatavuutta sen liikkeellepanevia voimia sekä työllisyysnäkökulmia ei ole tarpeeksi otettu huomioon

niitä ovat muun muassa rakennusmääräysten muuttaminen tutkimuksen lisääminen tiedottaminen sekä valvonnan tehostaminen rakennushankkeiden vahingonkorvaus ja rikosoikeudellisten vastuiden sekä takuuaikojen riittävyyden selvittäminen

kun tuntuu siltä että näistä aloituspaikoista ei tässä salissa nyt saa keskustella niin hyökkään tähän aiheeseen toiselta kantilta

on valitettavaa että nykyhallitus on lisännyt kivihiilen käyttöä ja siitä syystä energiapuun ja turpeen käyttö on vähentynyt

arvoisa puhemies

ei näitä valtionosuuksia kunnille anneta armosta

nyt voidaankin kysyä ollaanko ajamassa maakuntaliitot ja maakuntien rooli tällä rahaleikkauksella alas

täällä kyselytunnilla juuri ministeri guzenina richardson totesi tästä uudesta mahtavasta tulevasta vanhuspalvelulaista

hallitus on tehnyt opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin neljä muutosta joita valiokunta on hartaasti käsitellyt

me edustajat olemme hyviä säätämään upeita lakeja mutta annammeko rahaa niiden toteuttamiseen ja leikkaammeko näitä valtionosuuksia tulevaisuudessa se on kysymys numero yksi

yksittäisten elinkeinonharjoittajien oikeusturvaa on lisättävä ja siirtyminen joidenkin lupa asioiden osalta ilmoitusmenettelyyn on suotavaa

tämä sisältää niin kuin edellä olevat puheenvuoronpitäjät ovat kertoneet toisistaan poikkeavia asioita ja siten asian käsittely ja se fokus jolla keskityttiin muutamiin asioihin vei hieman aikaa

puun riittävyydestä on kinasteltu paljon

pidättekö te nyt kiinni tulevissa suunnitelmissa siitä että tätä ammattikorkeakoulutusta nimenomaan tämän saavutettavuuden kautta tuotettaisiin ja saataisiin maakuntien alueilla joissa ei itsessänsä kaupungissansa ole yliopistoa jolloin ammattikorkeakoulut olisivat todellakin alueellisia

olen itse kuunnellut sekä metsäteollisuuden että energia alan ihmisten ajatuksia puun riittävyydestä ja olen tullut siihen johtopäätökseen että sitä kyllä riittää

miljardiluokan leikkaukset kiristävät kunnallisverotusta heikentävät kuntalaisten palveluita ja kiihdyttävät velkaantumista

ministeri niinistö totesi että lupa asioissa on entistä enemmän päädytty sähköisten työkalujen käyttämiseen ja tämä on nykypäivää johon toivon että mennään nopeasti

tähän mietintöön kirjatut ajatukset siitä että hallituksen lakiesitykset ja ministerin esitykset olisivat entistä selkeämpiä ja ymmärrettäviä ja pääsisimme asian ytimeen mahdollisimman nopeasti ovat tulevaisuuden toiveita

sitä riittää jalostamiseen ja energiapuuksi

onko oikein käydä näin rankasti kuntien kukkarolla

siksi on tärkeää että kun me haluamme lisätä biotaloutta bioenergiaa biotuotantoa niin antaisimme puulle sen arvon että emme niitä tukiluokkia pistäisi tässä käyntiin koska kun metsiä hoidetaan harvennetaan ja kasvatetaan niin on käsittämätöntä että siellä aletaan miettimään mihin kaikkeen sitä voitaisiin käyttää kun kerralla kun metsät hoidetaan se puu voidaan sieltä korjata ja sitten viedä sinne minne se on tarkoitus viedäkin

saamani palautteen perusteella etenkin yksittäiset elinkeinonharjoittajat pitävät virkamiesten lupa asioiden käsittelyssä yksittäisten virkamiesten valtaa liian suurena

kyllä valiokuntakäsittelyssä tämä hallituksen esitys muuttui oivallisesti parempaan suuntaan mutta siltikään ei riittävästi alueiden taiteen ja kulttuurin kannalta

aion käsitellä tässä puheenvuorossani ainoastaan yhtä tämän hallituksen esityksen kohtaa joka koskee oppisopimuskoulutuksen rahoitusta

taidetoimikuntien lakkauttaminen olisi ollut katastrofaalista kehitystä ja siksi olen tyytyväinen siihen että valiokuntakäsittelyssä te teitte hyvän esityksen siitä että totesitte taidetoimikuntien tarpeellisuuden ja se myöskin lakiin kirjattiin näin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustan vastalause ei ole ihan tuulesta temmattu sillä kun hallitus on tätä esitystä lakiesitystä käsitellyt ja tämä on ollut lausuntokierroksella niin useat asiantuntijat ja lausunnonantajat ovat kritisoineet tätä lakia useastakin syystä esimerkiksi juuri siitä miten tämä soveltamisala rajataan koskeeko se isoja halleja eläinsuojia ja niin edelleen

arvoisa puhemies

lopuksi nostan esille sen että hyvä rakennuskulttuuri syntyy siitä että meillä on ammattitaitoista koulutettua osaavaa henkilökuntaa ja henkilöitä toteuttamaan hyvää rakennuskulttuuria ja tutkimusta ja tehokasta ennaltaehkäisyä siltä osin että näitä kosteus ja homevaurioita ei syntyisi

uhanalaisten lajien tai luontotyyppien tieteellinen arviointi ei ainakaan omasta mielestäni paranna ennakoitavuutta

siksi on tärkeää että turpeen verotusta lasketaan ja haketuki energiapuun tuki tulee kaikelle puulle samansuuruiseksi ja nousee